suomen tulevan talouskehityksen määrittää pitkälti se mitä tapahtuu ympäröivässä maailmassa

tilanne on tänään poikkeuksellinen ja niin pitäisi olla toimienkin

pienenä avoimena taloutena me olemme riippuvaisia siitä miten tuotteitamme kysytään muissa maissa eli hyvinvointimme perustuu vahvaan vientiin ja yritystemme kilpailukykyyn

elinkeinoelämän luottamusbarometreissa rakentamisen näkymät ovat kaikkein synkimmät

vaikka kansainvälisen talouskriisin osalta pahin näyttää olevan jo ohi tilanne on kuitenkin edelleen hyvin epävarma ja parhaimmillaankin talouskasvu tulee lähivuosina olemaan suhteellisen vaatimatonta niin yhdysvalloissa kuin eu alueellakin

rakennusalalla työttömyys onkin selvästi ryöstäytymässä

nyt olisikin tarvittu nopeita toimia rakentamisen elvyttämiseksi

nyt tarvittaisiin julkisen rakentamisen voimakasta lisäämistä

tämän vuoden kolmannen lisätalousarvion yhteydessä hallituksella olisi ollut erinomainen mahdollisuus vastata rakennusalan kärjistyneisiin ongelmiin

ongelmana on erityisesti monien maiden julkisen velan suuruus

hallitus esittää valtion antamaa täytetakausta jos talo pidetään vuokrakäytössä sekä rahastomallia jossa vuokratuotto on yhtiölle verovapaa ja osingosta maksetaan vero

meillähän on tällä hetkellä nimellisesti historian korkein velka ja tämä velka kasvaa edelleen voimakkaasti

meillä on ollut hyvää onnea siinä että korkotaso on ollut hyvin alhainen mutta jos korkotaso jostain syystä tulee muuttumaan lisääntyvät korkomenot tulevat kyllä hyvin oleellisesti leikkaamaan valtiontalouden pelivaraa

kumpikin näistä malleista perustuu viime talvena käsiteltyyn asuntopoliittiseen ohjelmaan eivätkä ne vastaa nyt käsillä olevaan suhdannetilanteeseen

kansainvälisellä tasolla pidän ongelmana myös sitä että äänenpainot protektionismin puolesta ovat selvästi lisääntyneet

jos protektionismi tulee lisääntymään kansainvälinen kauppa joutuu suuriin vaikeuksiin ja tällä on negatiivisia heijastusvaikutuksia myös suomen vientiin

nyt näitä valtuuksia tarvittaisiin

hallituksen sijoittajavetoisella ratkaisulla ei pystytä pitämään asuntojen lähtövuokria kurissa

korjausrakentaminen pitäisi saada vauhtiin

eduskunnan valtiovarain sekä liikenne ja viestintävaliokunta ovat toistuvasti vaatineet hallitusta lisäämään perusväylänpidon määrärahoja

meillä olisi kuitenkin tärkeitä hankkeita eri puolilla suomea ja meidän pitäisi nähdä se että hyvä liikenneinfra on keskeinen kilpailukykytekijä yrityksillemme

aikaisemmin suomen teollisuus on kyennyt uudistumaan

selviytyäkseen kuntien on jatkossa välttämättä nostettava veroprosenttiaan otettava lisää velkaa tai karsittava palveluita

metsäteollisuus on käynyt erittäin voimakkaan rakennemuutoksen läpi

mielestäni hallitus ei ole riittävällä vakavuudella suhtautunut tähän teollisuuden rakennemuutokseen eikä ole kantanut huolta olemassa olevan teollisuuden toimintaedellytysten turvaamisesta

nyt todellakin tarvittaisiin erittäin voimakkaita panostuksia uusille alueille

arvoisa puhemies

mitä vielä tulee meriteollisuuden akuuttiin kriisiin nyt todellakin tarvitaan tukien osalta on sitten kyse innovaatio ympäristö tai rakennemuutostuista täysimääräistä hyödyntämistä

mutta pidän kyllä myös hyvin tärkeänä että valtion omat alushankinnat varmistetaan erittäin nopealla aikataululla ja tyydytyksellä totesin sen että ministeri pekkarinen lupasi nopeita toimenpiteitä meriteollisuuden tilanteen pelastamiseksi

elvytystoimien pitäisi olla paitsi oikein ajoitettuja myös sellaisia että ne tuovat helpotusta akuuttiin talouskriisiin sekä vahvistavat talouskasvua ja kilpailukykyä pidemmällä aikavälillä

ensinnäkin infrastruktuuriin investointien pitäisi olla elvytyksen keskeistä sisältöä

mittavilla investoinneilla helpotettaisiin yhä huonommaksi käyvää työllisyyttä sekä vahvistettaisiin pidemmällä aikavälillä kilpailukykyämme

pääministeri on kyllä puhunut mittavista infrainvestoinneista tulevina vuosikymmeninä

eikö olisi syytä aloittaa jo nyt ja eikö olisi parempi ottaa velkaa maamme kilpailukykyä parantaviin investointeihin kuin mittaviin veronkevennyksiin

toiseksi on tärkeää investoida ihmiseen

hallituksen elvytystoimista ei kuntiin ole herumassa muuta kuin kelamaksun poistosta tuleva pienehkö kevennys

lisätalousarviossa ei esitetä mitään konkreettisia sosiaaliturvan parannuksia

kasvu rakentuu innovaatioille ja suomen on välttämätöntä olla innovaatiopolitiikan kärkimaiden joukossa

valtaosa tutkimus ja kehitysrahoituksesta tulee yksityiseltä sektorilta

nyt kun monet yritykset ovat vaikeuksissa niillä on suuri houkutus leikata tutkimus ja kehitysrahoitusbudjetteja

tämä on haaste julkiselle rahoitukselle ja valtiovallan on mielestäni huolehdittava erityisesti siitä että perustutkimukseen panostetaan tässäkin tilanteessa riittävästi

neljänneksi haluan nostaa esiin vihreän kasvun ja vihreiden työpaikkojen luomisen

valitettavasti hallituksen lisäbudjettiehdotus ei sisällä mitään merkittäviä avauksia ilmastonmuutoksen torjumiseksi

euroopan unionin tulee olla suunnannäyttäjänä päästöjen vähentämisessä ja erityisesti uusi energiateknologia on se alue johon suomen tulee keskittyä

arvoisa puhemies

ne paitsi helpottaisivat tätä akuuttia talouskriisiä myös pitkällä aikavälillä parantaisivat meidän maamme kilpailukykyä

vaikka euroopan unioni turvallisuusstrategiassaan on sitoutunut lisäämään tukea yklle lyhytaikaisissa kriisitilanteissa niin valitettavana ilmiönä on ollut euroopan unionin maiden kasvava haluttomuus osallistua yk johtoisiin kriisinhallintaoperaatioihin

onko tämä sitten sattumaa vai etukäteen suunniteltua

tilanteita joissa taisteluosastoja perustellusti olisi voitu käyttää on viime vuosien aikana ollut

näin ei voi jatkua

näyttää kuitenkin siltä että joidenkin maiden omantunnon rauhoittamiseksi riittää se että taisteluosastoja pidetään valmiudessa mutta rahanpuutteen vuoksi niitä ei sitten lähetetä operaatioihin

kun tiedämme että monet euroopan unionin maat kovalla kädellä ovat leikkaamassa puolustusbudjettejaan tulevina vuosina niin entistä vaikeammalta näyttää taisteluosastojen käytettävyyden ja joustavuuden lisääminen

vaikka meidän puolustusvoimamme epäilemättä on hyötynyt taisteluosastojoukkojen kansallisista ja kansainvälisistä harjoituksista ja vaikka näitä henkilöitä on voitu käyttää eri kriisinhallintaoperaatioissa niin panostuotos suhde ei kuitenkaan ole paras mahdollinen se ei ole optimaalinen

kriisin taustalla oli liiallinen velkaantuminen sekä se että rahoitusmarkkinoiden sääntely ja valvonta eivät toimineet mikä mahdollisti läpinäkymättömien ja ongelmallisten rahoitusinstrumenttien luomisen ja riskikeskittymien syntymisen

harmaa talous tuottaa kasvavaa kilpailuhaittaa monella elinkeinoelämän alueella ja sen vaikutukset yhteiskunnan saamiin verotuottoihin ovat todella mittavia

larikka että harmaaseen talouteen kiinnitetään huomiota tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä harmaan talouden kitkemiseksi

tarvitaan toki myös sitä että me pidämme huolta yritysten toimintaedellytyksistä

on tärkeää että meidän puitteemme ovat kilpailukykyiset ja on tärkeää että yritykset voivat toimia tasavertaisista lähtökohdista

viimekeväinen kreikan avustuspaketti nosti euroopassa ja euroalueella yhteisvastuun illuusion kuten puhemies niinistö tilannetta on luonnehtinut

kreikan tapauksessa irtauduttiin unionin perussopimusten yksiselitteisestä säännöstä joka kieltää jäsenvaltiota ja unionia ottamasta vastatakseen toisen jäsenvaltion sitoumuksia

käytännössä tämä tarkoittaa finanssipolitiikan koordinaation lisäämistä koska euromailla ei ole muita talouspoliittisia välineitä käytettävissään

niitä voidaan arvioida vain erittäin karkealla tasolla koska salatut tulot voivat olla hyvin erityyppisiä ja niihin kohdistuvat verot eritasoisia

valtaosa harmaasta taloudesta paljastuu verotarkastusten yhteydessä

historia osoittaa että suhdannevaihtelut voivat meillä olla todella voimakkaita esimerkiksi äskettäisessä talouskriisissä kävimme todella syvällä

viranomaisille suoritetussa kyselyssä yhtenä tärkeimmistä viime vuosien lainsäädäntöuudistuksista pidettiin esitutkintaviranomaisten saamaa telekuunteluoikeutta vakavien talousrikosten yhteydessä

tarpeellisina uudistuksina tässä samaisessa kyselyssä pidettiin mahdollisuutta pankkien tilitietojen saamiseen sähköisessä muodossa sekä verohallinnolle oikeutta suorittaa luottolaitoksessa tarkastuksia vertailutietojen keräämiseksi

myös rakenteelliset uudistukset tulee sallia

tämä jälkimmäinen asia olisi erityisen tärkeä nykyisen suurelta osin tehokkaan valvonnan ulkopuolelle jäävään kansainväliseen sijoitustoimintaan liittyvien veropetosten paljastamiseksi

arvoisa puhemies

mitä vielä tulee liiallisten epätasapainojen menettelyyn komission tavoitteena on luoda menettelytapoja joilla se tarvittaessa voisi puuttua makrotalouden epätasapainoihin

mielestäni nämä toimenpiteet pitäisi toteuttaa nopeasti

tämä on ihan hyvä tavoite mutta ongelmana on vaan se että on vaikea löytää sellaisia toimivia keinoja joilla näihin epätasapainoihin voitaisiin tosissaan puuttua

tärkeimpiä uudistettavia asioita ovat tilaajavastuun ulottaminen koko aliurakoitsijaketjuun vastuun ulottaminen työehtosopimuksista annetusta selvityksestä niiden tosiasialliseen noudattamiseen sekä laiminlyöntimaksun korottaminen törkeimmissä tapauksissa myös laiminlyönnin kriminalisointi

arvoisa puhemies

mielestäni näiltä etävälittäjiltä tulee vaatia toimiluvan edellytyksenä sitoumus siitä että ne toimittavat suomalaisia kaupankävijöitä koskevat tiedot verohallinnolle

arvoisa puhemies